minä esimerkiksi en ylen toiminnasta ole kyllä kovin hyvin perillä en läheskään niin hyvin kuin heinäluoma ja muut täällä vanhat kansanedustajat jotka ovat kauan olleet

mutta sen työryhmän mihinkä minut laitettiin nyt taikka mihin pääsin otan kyllä niin tosissani kuin pystyn

olin esimerkiksi ylen aluetoimituksessa keski suomessa yhden päivän mukana katsomassa kun sitä ohjelmaa tehdään ja tutustuin siihen

siellä tulee muutamia yllätyksiä

sitten oltiin täällä helsingissä siellä ylen pääpaikalla ja siellä oli erittäin hyvä esitys siitä ylen toiminnasta muun muassa näistä ohjelmista mitä tuotetaan mitä ne maksavat ja kustannustasoista

ylen täällä päässä se oli noin puolet mutta minulle sitten selvisi se asia miksi se näin on ja hyvin loogisesti se tuli sieltä

mutta tähän kun nyt perehdytään itse kukin kyllä se työryhmä sitten saa siitä hyvän raportin keväällä aikaan

nyt kun tuo on kuitenkin semmoinen asia meille maaseudulla minä nyt olen keski suomesta enempi tuonne pohjanmaalle päin että ne ovat kaikki vientituloja ja siellä on elävä maaseutu hyvin pitkälle turkistarhauksen takia

nämä jotka tekevät työtä siellä turkistarhoilla ovat yrittäjiä ja yrittäjien lapsia ja ne ovat varmasti oppineet penskasta asti tekemään töitä

sen verran siitä maaseudusta vielä että meilläpäin on töitä esimerkiksi kävyn keräämistä

ei löydy siihen porukkaa

marjan keräämistä mansikkapelloilta minun ikäluokkani kävi aina kesätöissä siellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mikäli kehitys jatkuu samanlaisena tulee se johtamaan siihen että yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnastaan eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa

silloin kun oli neuvostoliitto ja oli noottikriisejä ja muita ei täällä pelätty ruveta yhteistyöhön venäläisten yritysten tai valtion kanssa

välikysymyksessä todetaan myös että kestävän ruuantuotannon perusta on hyvinvoiva ja työssään jaksava tuottaja jolla on voimavaroja ja edellytyksiä pitää hyvää huolta eläimistä ja muusta tuotannosta

vasemmalla pidetään paljon meteliä eläinten oikeuksista

se kohdistuu ainoastaan kantasuomalaisiin maatalousyrittäjiin jotka työllään pyrkivät elättämään perheensä mahdollisesti työllistämään muitakin ja ennen kaikkea tuottamaan meille puhdasta suomalaista ruokaa

arvoisa puhemies

tänään täällä käydyssä keskustelussa esimerkiksi edustaja sarkkinen oli huolissaan parsinavetoista ja työn alla olevista eläinsuojelulaeista

no meillä on neljä vuodenaikaa jotka täällä vaikuttavat paljon enemmän kuin keski euroopassa ja etelä euroopassa

myös edustaja karimäki korosti eläinten oikeuksia kuten liikkumatilaa virikkeitä ja mahdollisuutta lajityyppiseen käyttäytymiseen

lakialoitteeseen halal teurastuksen kieltämisestä löytyy allekirjoittajia ainoastaan perussuomalaisista ja keskustasta

tämä sama tekniikka voidaan ottaa sinne turvesoille eivätkä ne saastuta sen jälkeen kun se tehdään kunnolla ja nämä voidaan ottaa hyötykäyttöön

fennovoiman rakentamishanke merkitsisi töitä paikallisille tekijöille ja talouden piristysruisketta pohjois pohjanmaalle

ihmettelen ettei lakialoitteen julkisessa keskustelussa ollut eläinaktivisteja lainkaan äänessä vaikka aloitteen tarkoitus oli kieltää julma ja barbaarinen teurastustapa

pohjois pohjanmaan yrittäjät johon kuuluu yli neljä ja puoli tuhatta jäsenyrittäjää on mukana edistämässä hanketta ja paikallisten yrittäjien aktiivista roolia siinä

he ovat tunkeutuneet maatalousyrittäjien yksityisalueelle vahingoittaneet heidän omaisuuttaan mustamaalanneet kampanjoillaan näiden ihmisten mainetta

arvoisa rouva puhemies

perustelen sen vielä

meillä on harhakäsitys että metsät voisivat olla hiilivarastona

on häpeällistä että suomalaiset maatalousyrittäjät ja monet muutkin joutuvat kiristämään kukkaron nyörejään ja osa suomalaisista on jopa vaarassa ajautua lohduttomaan ahdinkoon kuten monet edustajat muun muassa heikkinen ovat täällä hyvin kuvailleet

myös raahen seutukunnalle hanke on tärkeä sillä työllisyysaste on korkea erityisesti kun suurin työnantaja ruukin terästehdas siirtyi ssabn omistukseen

elikkä tämmöinen vanhojen metsien suojelu ei oikeastaan toimi hiilinieluna vaan nämä uudet hyvin kasvavat metsät toimivat hiilinieluna

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kyllä nyt ensimmäisen kerran vai onkohan tämä jo toinen kerta joutuu kehumaan hallituksen esitystä ja oikein tuota arhinmäkeä täällä kun on läsnä

kiitos

ydinvoimaa tarvitsee paitsi teollisuus myös kuntien omistamat sähköyhtiöt jotta ne voivat myydä sähköä kotitalouksille kohtuuhinnalla

vielä toistan

mutta nämä kerskuvat näillä ja tukevat niitä

me yritämme isänmaallisesti saada rajoja kiinni turvata hyvinvointivaltion ja niin edespäin

elikkä jos aiotaan rakentaa tuulivoimaa sille alueelle niin näitä on pystyttävä purkamaan

mutta jos nämä sosialismin saavutukset tulevat tänne niin ne me kadotamme

jos sieltä löytyy joku ihme koppiainen niin sitä tuulivoimaa ei siihen saa rakentaa mutta samaan aikaan siihen voi tehdä aukon ja kyntää sen ja vaikka mitä

minulla oli tässä oikein kirjoitettu puhekin mutta kun on kuunnellut näitä juttuja tässä niin ajattelin että ihan rennosti yritän kuullun perusteella sitten tässä puhua

mutta muuten tämä on tosi hyvä

mutta niin kuin sanoin ne kehitysavut tuet olivat jäänne jostakin neuvostoliiton ajoilta suomettumisen ajoilta ja siellä oli tehty vain niin sanottuja sirppitalkoita

hallituksen esitys on sinänsä hyvä

jos oikein tämä kehitysapu kohdennetaan ja koulutetaan se porukka se on myös bisnesmahdollisuus suomalaiselle konepajateollisuudelle

ihmettelen tuota vasemmiston kantaa näistä julkisen puolen virkamiehistä esimerkiksi että niille ei voi tehdä mitään

tampereella niitä on viisi

minä olen sitä mieltä että ne tuottavat tälle yhteiskunnalle samalla tavalla kuin jos tehdään järveen kaksi avantoa ja kannetaan toisesta toiseen vettä kenelle siitä on mitään hyötyä

se puuttuu

nyt on tilanne se että kunhan kehitysapua vain viedään ja kun on tehty se homma kirjoitetaan lappuun ylös että sen verran on sinnekin jo laitettu ja sitten ei huolehdita siitä loppupäästä olleenkaan

pääministeri hyvin leppoisasti tuolla sanoi että meillä on epäkohtia ja minä tuon muutaman tässä omalta alaltani

hallitus tukee kotimaista puuenergiaa ja turvetta ja parantaa niiden kilpailukykyä kivihiileen nähden

mutta tämä järjestelmä ei toimi tällä hetkellä ja siihen on turha syytää rahaa

metsähakevoimalat saavat myös nykyisten lakien perusteella sähköntuotantotukea käyttäessään venäläistä metsähaketta ja se tuki tulee myös siihen

sahanpurun käyttö on vähentynyt lastulevyteollisuudessa ja kuitulevyteollisuudessa esimerkkinä kiteen ison lastulevytehtaan lopetus